sitten lisäksi se tuottanut huonomman väestön terveydentilan ja huonommat palvelut kun katsotaan väestöä kokonaisuudessaan

tämä on malli johon ei eduskunnassa ole päässyt poliittinen oppositio vaikuttamaan koska tätä mallia ei olla avoimesti tuotu käsittelyyn eikä sen rakentamiseen ole kutsuttu kaikkia mukaan

tästä seuraa että ainut kysymys ainut vaihtoehto haastaa tällaista valmistelua on tehdä se välikysymyksen kautta kun tavoitteena on vaikuttaa aitoon päätöksentekoon ettei käy niin että hallituspuolueet tekevät omat poliittiset kompromissinsa ja sitten tuovat vaihtoehdot tänne ja sanovat että tämä on ainut mahdollisuus

tämä kiinteistöyhtiöiden korkovähennyksen rajaus on yksi sellainen jossa estetään voittojen siirtäminen verottajan ulottumattomiin ylisuurilla koroilla

kyllä pidän aika kummallisena sitä linjausta joka nyt on keskustelun pohjana että kaikki valtion tiet vesireitit rautatiet yhtiöitettäisiin ja sen jälkeen liikkuminen muutettaisiin maksulliseksi niin että joutuisi esimerkiksi autoa käyttäessään maksamaan joka ikisestä kilometristä tiellä kulkiessaan

otetaan tässä yhteydessä ministeri vapaavuoren ensimmäinen vastauskierros olkaa hyvä

muutkin maat ovat tähän puuttuneet jo meitä aikaisemmin

siksi olisi aika lailla kohtuullista että nyt ne joilla on valtaa ottaisivat tämän demareiden ajatuksen joka ei tule edes meiltä vaan tulee maan rajojen ulkopuolelta että tukitaan tämmöiset porsaanreiät

pidän tästä hankkeesta perussuomalaisten esittämää kritiikkiä oikeutettuna että ei tällaisesta ollut ennen vaaleja puhetta ei edes hallitusneuvotteluissa joten välikysymyksellä hallituksen linjan haastaminen on perusteltu teko

ja on selvää että jos olisi mahdollisuus siihen että demarit saisivat niin paljon tukea että nousisimme suurimmaksi puolueeksi niin silloinhan tähän listaan tulee ihan eri tavalla vauhtia kuin jos olet kakkospuolue

meillä on laki suomen pankista joka selvästi sanoo että suomen pankin pankkivaltuusto tekee tärkeimmän päätöksen kun se päättää miten suomen pankin voittoa käsitellään

se on valtion pankki ei se raha ole erkki liikasen rahaa

ei se ole hänen taskuunsa tarkoitettu eikä se ole tarkoitettu myöskään ylisuurten etujen ylläpitämiseen suomen pankissa lyhyiden työaikojen korkeiden palkkojen ja muiden etuisuuksien ylläpitämiseen ei

miten se nyt niin on että valtionyhtiöiden tasetta saa käydä ottamassa mikä saattaa haitata olennaisesti toimintaa mutta sitran osalta se on täysin kiellettyä

jos sitra tulouttaisi nyt puolet tästä taseestaan valtiolle joka voisi käyttää sitä kertaluontoisiin mutta työllisyyden kannalta tärkeisiin investointeihin infraan homekoulujen kirjastojen päiväkotien korjaamiseen niin olisiko se niin kauhea työ

se on suomen suurin think tank säätiö mikä meillä tässä on jonka varainkäyttö mihin se rahansa käyttää veikkaanpa että kovin moni ei täällä ole edes noteerannut mihin se raha menee eikä edes tiedä sitä

kävi vain niin että nokian osakkeen kurssi oli räjähdysmäinen ja sen takia tultiin tilanteeseen että sinne tuli valtaisa kassa joka on täysin nyt valtion ulkopuolella

ja kun siihen vähän koskettaa niin heti täällä ollaan sanomassa että ei saa puhuakaan että siellä on tämmöisiä rahasummia ollaan hys hys hiljaa sinne ei nyt saa koskea eikä kysyä sen rahankäytön perään

jaamme sen kahteen osaan niin että aloitamme ministeri kiurun vastuualueeseen kuuluvilla asioilla ja kun ne on debatissa puhuttu siirrymme ministeri viitasen vastuualueen asioihin

pyydän nyt edustajia jotka haluavat osallistua debattiin ministeri kiurun vastuualueen asioista ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

liian vähän liian myöhään tämä kuvaa hallituksen työllisyyspolitiikan linjaa viimeisen runsaan puolen vuoden aikana

kun keskustelu alkoi viime kesänä ja sdpn puheenjohtaja urpilainen varoitti edessä olevan talouskriisin seurauksista myös työllisyyteen ja kyseli hallituksen varautumisesta asiaan sitä pidettiin täysin asiattomana

asiantuntijapuheenvuorot laiminlyötiin

myös eduskunnan puhemies sauli niinistön puheenvuorot jotka pitkälti yhtyivät siihen arvioon mikä oppositiossa oli tehty täydellisesti haluttiin siirtää syrjään

kun hallitus antoi viime helmikuussa omia ehdotuksiaan niiden olemattomuutta työllisyyden hoidon osalta perusteltiin sillä että hallitus haluaa säilyttää pelivaraa myöhempään

se mitä tapahtui oli että runsas viikko sitten saimme yllättäen lukea helsingin sanomista valtiovarainministeri kataisen ilmoituksen että elvytyshanat on sitten laitettu kiinni ei enää lirise

se mikä oli ensin perustelua eduskunnalle alkuvuodesta että myöhemmin pitää olla valmiutta tehdä enemmän muuttuikin muutama kuukausi myöhemmin siksi päätökseksi ettei enää tehdäkään yhtään mitään

alkuvuoden puheenvuorot tietysti oli tarkoitettu tyydyttämään rauhoittelemaan eduskuntaa ja nyt sitten kun tämä uusin käänne on tapahtunut hallitus sujuvasti vaikenee molemmilla kielillä käänteen merkityksestä

haluan kuitenkin muistuttaa siitä että kotitalousvähennys ei energiaremonttien osalta ulotu esimerkiksi kerrostaloissa rivitaloissa tai paritaloissa asuviin ollenkaan

tämä erittäin suuri epäkohta jatkuu senkin jälkeen kun oppositiosta viime syksynä aiheellisesti kiinnitettiin huomiota siihen että epäkohta on sekä kansalaisten kohtelussa että myös tähän taloustilanteeseen reagoimisessa

ja kaiken huippu on se että niihin jotka ovat verotuksessa siinä asemassa että ovat niin pienituloisia että eivät saa tästä hyötyä ollenkaan tämä kotitalousvähennys ei vaikuta ollenkaan eikä hallituspuolueista ole ollut yhtään ääntä joka olisi tähän epäkohtaan uskaltanut puuttua ei edes ed

arvoisa puhemies

tämä sinivihreä hallitus aina pyrkii tekemään näitä historiallisia tekoja ja nyt on kuitenkin syytä sanoa kun eduskunnan puhemies ei pysty käyttämään istunnossa puheenvuoroa että kyllähän yliopistorahoitukseen liittyen meillä on ollut lipposen ykköshallituksen ja kakkoshallituksen aikana kehittämisohjelma jolla on varmistettu se että yliopistokenttä on saanut paremman rahoituksen kuin mitä pelkkä toimintakulujen lisäys olisi ollut joten tältä osin ei ole syytä vielä antaa mitään historian lopullista arvosanaa tälle hallitukselle

arvoisa puhemies

siis joustot

huomaan että ministeriaitio on harvinaisen tyhjä

keskustelu on päättynyt tai pyytänyt uskoa sen käsittely uskontojen raksulakiehdotuksen sisällä mieto

lieneekö niin että ministerit ovat tässä vaiheessa suunnanneet jo kohti tamperetta ja pomon konserttia ja jättäneet tämän nuorten työllistämisen vähän vähemmälle huomiolle

muutoin tähän musiikkinautintoon liittyen toivotan siellä mukana oleville ministereille antoisia musiikkikokemuksia mutta toivoisin tietenkin että täälläkin olisi joku eduskunnalle vastaamassa hallituksen työllisyyslinjauksista

kun ministeri cronberg täällä aikaisemmin sanoi että valtiolla ja kunnilla on vähennetty työllistettävien määrää niin hän sanoi totuuden

tämä on käsittämätön ratkaisu koska on päivänselvää että aalto yliopistolla jolla on vahva teknologinen panostus on hyvä edellytys saada yksityistä rahaa

mutta eivät ne tekemättömät työt jää näkymättä niille ihmisille joille tällä hetkellä vastataan että työvoimatoimistot eivät voi auttaa heitä mitenkään

siksi toimia tarvitaan tässä ja nyt siksi opposition vaatimus lisäbudjetista on oikea

arvoisa puhemies

olen kuullut että samaan aikaan kun kokoomus on pitänyt näitä puheita täällä hallituksessa kuitenkin edelleen valmistellaan maahanmuuton lisäämistä ja helpottamista ja että ministeri on tuomassa esityksen maahanmuuton lisäämisestä ja muun muassa työlupakäytännön muuttamisesta niin että entistä vapaampi maahanmuutto on tarkoitus toteuttaa

onko tämä maahanmuuton lisääminen ja helpottaminen teidän linjanne vai onko se koko hallituksen linja

edustaja eestilä

osui

ja vielä kierros

on päättynyt ja yrittänyt uskoa toisen käsittelyn nyt päätetään lakiehdotuksen sisällä mitä mukaansa tämä oikeutuksen esimerkiksi tullut

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä asia vapautetut lakiehdotuksesta on kiedotussa toinen käsittely on päättynyt ja asia loppuun

josko seuraava täysistuntoon torstaina kolmas marraskuuta kuluvaa vuotta kello kuusitoista

zyskowiczin puheenvuoro viittaa siihen että ei tämä asia ole oikein hallituksen käsissä jos hallituspuolueiden omissa eduskuntaryhmissä on näin voimakas tyytymättömyys siihen mitä tehdään

zyskowicz tässä käytti

epäilen kuitenkin voiko tämä nyt olla niin että jätetään yksi nainen vastuulliseksi koko hallituksen politiikasta eli tämä kaadetaan ministeri thorsin niskaan

mutta palaan vielä tähän laajempaan maahanmuuttoasiaan

kysyin ministeri thors teiltä sitä onko tarkoitus tuoda eduskuntaan vielä tämän eduskunnan ja ehkä tämän syksyn aikana uusia esityksiä joilla on tarkoitus lisätä maahanmuuttoa ja onko tarkoitus näissä esityksissä muun muassa lieventää työlupakäytäntöä tai poistaa se kokonaan

haluaisin tähän kysymykseen vastaukset onko tulossa uusia ehdotuksia maahanmuuton lisäämisestä suomeen toisin kuin mitä muussa keskustelussa annetaan ymmärtää

on sitten syytä vielä kertoa pari olennaista asiaa tästä meidän ehdotuksestamme ja pidän toivottavana että ainakin ne jotka ottavat tämän jälkeen osaa keskusteluun olisivat salissa sitten koko ajan paikalla ettei käy niin kuin tässä edellä on käynyt että edustaja kankaanniemi kun välillä käy poissa niin sitten hän esittää kysymyksiä juuri niihin asioihin jotka hänen poissa ollessaan täällä on käsitelty ja joihin on vastattu

että on huono tilanne ja kun menee huonosti talouden toimeliaisuus heikkenee ja sitten meillä nämä välilliset työvoimakustannukset nousevat työttömyyden lisääntyessä ja että on parempi että hyvinä aikoina kerätään hiukka enemmän puskuria ja sitten sitä puskuria voidaan käyttää kun on huonoja aikoja

tämä on oikeastaan raamatullinen periaate taitaa tulla joosefin ajoilta että lihavina vuosina pannaan hiukan viljaa talteen jotta sitten sitä voidaan huonoina vuosina kadon sattuessa käyttää

arvoisa puhemies

olen hyvin iloinen että työmarkkinajärjestöjen keskuudessa on myös tapahtunut huomattavaa mielipiteiden kehittymistä tämän vuoden aikana että ollaan halukkaita tämä katsomaan lävitse

mutta sen vaikutus on erittäin suuri koska se on kuitenkin lähes miljardin euron potti jolla voitaisiin tukea yritystoimintaa laskea kustannuksia ja vahvistaa kotimaista ostovoimaa